mitä tekee maan hallitus

arvoisa rouva puhemies

on hyvä että tämä kauan neuvotteluissa ollut sopimus on nyt vihdoin saatu tähän vaiheeseen ja sopimus saadaan aikaiseksi

kuitenkin suomen menestymiseen vaikuttaa myös oma valtiontalous jonka kautta hallitus ei tässä tilanteessa reagoi huonontuvaan taloustilanteeseen oikeastaan mitenkään

tiedän että esimerkiksi se sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksista rautateillä venyi usean vuoden ajaksi ja meillä oli tavallaan sopimukseton aika hyvinkin pitkään

hallitus lähtee nyt budjetissaan siitä että suomen talouden perustekijät ovat hyvät verrattuna moniin muihin maihin

valtion talousarvioesitys on laadittu kohtuullisten suhdannenäkymien varaan kuten laadittiin hallitusohjelmakin

suomi elää hallituksen päätöksillä yli varojensa eli ottaa syömävelkaa mutta käyttääkö hallitus sitä velkaa edes tasapuolisella tavalla koko maassa

vastaus on

ehkä ei

keskusta lähtee omassa esityksessään toiselle linjalle

ottaisimme joka päivä yli miljoonan vähemmän velkaa keräisimme oikeudenmukaisemmin ja enemmän veroja turvaisimme palveluja ihmisille koko suomessa panostaisimme oikeudenmukaisesti työllisyyteen ja yrittäjyyteen

hallituksen linjausten taustalla on todellisuudessa keskittämisen ja suuruuden ihannointi mikä ei luo työtä eikä talouskasvua

hallitus on kuntarakenneuudistuksen kautta ohjaamassa kuntia pakkoliitoksiin tai oikeastaan ei pakkoliitoksiin mutta toimillaan ohjaamassa pakko liittymiin

tilattavien lehtien arvonlisäveron käyttöönotto polttoaineiden veronkorotukset ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulutuksen aloituspaikkojen vähennykset koulurakennusten peruskorjausmäärärahojen leikkaukset maakuntien kehitysrahojen suuret pienennykset perustiemäärärahojen vähennykset ja yksityistiemäärärahojen rajut pienennykset

vuokra asuntojen rakentaminen on tärkeää mutta kaikki suomalaiset eivät halua asua lähiöissä vaan monet nuoret perheet haluavat rakentaa ja muuttaa myös haja asutusalueille

nykyisin sille on kuitenkin aivan liian paljon turhia esteitä ja eri ely keskuksissa erilaisia käytäntöjä lupien myöntämisessä

kunnan pitäisi myös saada päättää voidaanko esimerkiksi vapaa ajan asunto muuttaa vakituiseksi asunnoksi eikä ely keskuksilla saisi olla valitusoikeutta tuohon päätökseen

tulevina vuosina tulisikin esimerkiksi perustieverkon kunnossapidon hankkeisiin saada reilusti enemmän euroja samoin myös yksityisteihin ja koulujen korjauksiin

kunnathan vastaavat palvelujen järjestämisestä

arvoisa ministeri miten te näitä asioita veisitte eteenpäin

eivät ne homekoulut ole olennaisesti vähentyneet mihinkään ja kunnilla on äärimmäisen paljon lisätarpeita peruskorjauksiin

eikä missään tapauksessa saa vaarantaa kotimaisen ruuan tuotantoa kuten hallituksen linjaukset ovat nyt vaarassa tehdä

keskusta on esittänyt oman vaihtoehtobudjettinsa ja kasvuohjelman tuleville vuosille

edustaja saa olla poissa edus ta jan hautala poissa edustaja viitanen poissa edustaja alatalo poissa edustaa niin maan tulevaisuudelle

rajalle tulee lisää henkilöstöä jo

arvoisa herra puhemies

haluan tässä puheenvuorossa kiinnittää huomiota muutamaan tärkeään talousarvioaloitteeseen osin samoihin asioihin kuin edustaja vehkaperä äsken omassa puheenvuorossaan

nyt sisäministeriö on käynnistänyt selvitystyön jossa tutkitaan mahdollisuutta siirtää koulutus savonia ammattikorkeakoulusta poliisiammattikorkeakoulun vastuulle

arvoisa ministeri mikä on selvitystyön aikataulu ja jos tämä selvitys päätyy tuohon ennakoituun lopputulokseen niin tarkoittaako tämä koulutuksen siirtymistä kuopiosta tampereelle ja mikä on pelastusopiston tulevaisuus

lähes satavuotias suomemme on muuttunut vuosien saatossa hyvinkin paljon ja myös työmarkkinamme työpaikat ja elinkeinoelämän tarpeet ovat muuttuneet huomattavasti

yksityistiet ovat tieverkostomme hiussuonisto jonka tulee olla kunnossa ihmisten asumisen turvallisen liikkumisen yrittämisen ja elinkeinoelämän tarpeiden takia

samoin työllistämisen byrokratiaa on purettava

ensi vuoden joukkoliikennemäärärahoihin hallitus ei ole huomioinut kustannusten nousua

aluksi haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa määrärahalisäyksestä siirtoviemärihankkeisiin

arvoisa puhemies

lasten sekä perheiden arki ja hyvinvointi on kokonaisuus joka edellyttää päätöksentekijöiltä vastuuta pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

asetettuja tavoitteita ei pystytä noilla hallituksen esittämillä määrärahoilla saavuttamaan eivätkä kuntienkaan voimavarat tässä taloustilanteessa ole paljon sen paremmat

syyskuussa on tullut tietoja yt neuvotteluista ja irtisanomisista lähes joka päivä ja ne ovat koskeneet varmaankin yli tuhatta henkilöä

siirtoviemärihankkeilla on paitsi ympäristönsuojelullinen myös työllistävä vaikutus ja siksi ympäristöministerin näkökanta että valtion tulee tukea on aivan oikea

unohtaa ei tietenkään saa nykyistä suomalaista perusteollisuuttakaan kivijalkaamme vaan niiden toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa

koulujen sisäilmaongelmat ovat jatkuvasti lisääntyneet ja niiden haitoista kärsivät lukuisat oppilaat ja opettajat sekä muut kouluissa työskentelevät

siellä on metsäteollisuuden rajuja irtisanomisia ollut aikaisemmin puolustusvoimauudistuksen vaikutukset ja nyt budjetissa on esimerkiksi haminan vankilan lakkauttaminen hovi ja hallinto oikeuden siirto muualle ja nyt vielä tänä päivänä esimerkiksi suomen suurimmassa satamassa haminassa toimivan steveco yhtiön irtisanomiset lähes sata henkilöä

tähän kysymykseen ei ole saatu selkeää vastausta täällä eduskunnassa sitä suoraan kysyttäessäkään

tulevaisuudessa voi myös syntyä paljon uusia työpaikkoja biotalouteen ja tässä asiassa hallituksen kärkihankkeet ovat erittäin tärkeässä roolissa ja niitä tulee viedä määrätietoisesti eteenpäin

hallitus on sanonut että kaikki on auki avoinna pöydällä

maailma muuttuu muun muassa työmahdollisuuksien ja työpaikkojen rakenteiden osalta jatkuvasti ja tässä muutoksessa suomen on oltava myös mukana

eikö tällainen maakunta jo pitäisi nimetä pysyvän rakennemuutoksen alueeksi ei äkillisen rakennemuutoksen alueeksi

vain murto osa korjaustarpeesta voidaan toteuttaa nykyisillä rahoilla ja kunnat joutuvat hakemaan paljon tilapäisratkaisuja

maahamme tarvitaan lisää uusia kasvuyrityksiä ja yrityksiä jotka satsaavat vientiin

mitä tämä oikeastaan tarkemmin tarkoittaa

tosiasia on että muun muassa viime eduskuntakauden aikana työttömyys kasvoi huomattavasti ja jo silloin olisi tullut tehdä enemmän toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi

samalla keskusta myös esittää että valtio tekee päätöksen pitkäjänteisestä rahoitussuunnitelmasta homevaurioista kärsivien koulujen ja päiväkotien korjaamiseksi

todellisuudessa kuntien menot kasvaisivat moninkertaisiksi valtion säästöihin nähden kun kunnat joutuisivat rakentamaan uusia päiväkoteja ja palkkaamaan uusia työntekijöitä

arvoisa puhemies

tänään kyselytunnilla keskusteltiin asuntorakentamisesta ja siitä miten saataisiin lisää kohtuuhintaisia asuntoja

eduskunta tai hallitus eivät perusta itse työpaikkoja mutta meidän yhteinen tehtävämme on luoda yrityksille edellytyksiä työllistämiseen

päivähoitoryhmät ovat kuntien välttämättömien säästöjen vuoksi jo nyt monissa kunnissa äärirajoilla kokonsa suhteen eikä päivähoitopaikan löytäminen ole helppoa

tarvitsemme myös kannustinloukkujen purkamista uudistamalla työttömyysturvaa siten että se kannustaa työn vastaanottamiseen

hallitus on jo myös päättänyt ansiopäivärahan uudistamisesta ja samoin perustulokokeilun valmistelua on aloitettu

l vaikeasti työllistyvien henkilöiden palvelujen siirtämistä te toimistoilta varoineen kunnille tai jopa perustettaville maakunnallisille itsehallintoalueille

herää myös kysymys onko hallitus kotihoidon tuen leikkaamiskaavailuillaan nyt edistämässä työurien pidentämistä nopeuttamalla äitien työelämään palaamista

energiakorjauksiin sijoitettu euro tulee nopeasti takaisin säästyneenä energiankulutuksena

se että olemme kaikki täällä eduskunnassa huolestuneita liian korkeista työttömyysluvuista on hyvä asia

lapsen etu tulee asettaa poliittisen päätöksenteon perustaksi

tätä pienemmät kunnat ovat voineet saada aluearkkitehtitoiminnan avustusta hankkiakseen riittävää asiantuntemusta kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tehtäviin

arvoisa puhemies

kotihoidon tuki on osa suomalaista monipuolista päivähoitojärjestelmää

kyse on nimenomaan lapsen edusta

lapselle tulee olla hänen kulloisenkin kehitysvaiheensa mukainen perheelle sopiva paras hoitomalli

täällä on ollut paljon puhetta kohtuuhintaisen asuntotuotannon tekemisestä ja se ei todellakaan toimi tällä hetkellä

mitä konkreettisia toimia tilanteen parantamiseksi hallitus aikoo tehdä

aiotaanko kunnille antaa velvoitteita tulevaisuudessa jotta kaavoituksella ohjataan kohtuuhintaisten vuokra asuntojen toteuttamista

samoin aiotaan uudistaa rakennusvalvontaa siten että rakennusvalvonnan yksikkömäärä pienenee ja koko kasvaa nykyistä suuremmiksi alueellisiksi yksiköiksi

arvoisa puhemies

se on todella paljon ja tosiasia on että sitä ei saada korjattua pelkästään normaalin talousarvion kautta

siksi keskusta onkin ehdottanut infra oyn perustamista jonka kautta tätä korjausvelkaa olisi varmaankin helpompi lyhentää

yksityistiet ovat liikenneverkostomme hiussuonisto joita käyttävät niin alueen asukkaat elinkeinoelämä yrittäjät kuin vapaa ajan asukkaat

näköpiirissä on että kuntien vaikeasta taloustilanteesta johtuen kuntien yksityistiemäärärahat ovat tulevaisuudessa yhä pienenemässä

tiestömme rappeutuu hurjaa vauhtia mutta hallitus pitää perusväylänpidon määrärahat nimelliseltä tasoltaan nykyisellä tasolla

myöskin yrittäjät ovat hieman ihmeissään miten kuljetusreitit tämän jälkeen muuttuvat mistä saa ajaa ja mistä pääsee ajamaan ja voi olla että tämä on myöskin kansantaloudellisesti väärä tie edetä koska siinä rekat kulkevat pidempiä matkoja

arvoisa puhemies

ja kun viime viikolla täällä liikenneasioista keskusteltiin kun ministeri kyllönen oli paikalla salissa niin käytin myöskin silloin puheenvuoron ja kun istuin paikalleni ja katsoin ipadista viestejä niin voin harmikseni todeta että juuri vähän ennen oli kyseisellä tienpätkällä sattunut neljän auton kolari taas

omasta mielestäni suomi ei vielä läheskään ole valmis viisumivapauteen

nuijamaan vaalimaan vainikkalan ja imatran rajanylityspaikkoja tulee siis edelleen kehittää